tältä osin valtiovarainministeri jutta urpilaisen viime torstaina sosialidemokraattiselle valtiovarainvaliokunnan ryhmälle antama lupaus siitä että hän lähtee välittömästi edistämään sitä että verotietojen salassapidosta annettua lainsäädäntöä muutettaisiin siten että sanktioluonteisista veronkorotusseuraamuksista tehtäisiin julkisia on meille hyvin tärkeä asia

itse asiassa se mikä on vakavinta on se että tämän esityksen yhteydessä olisi pitänyt käsitellä koko talouden perustaa elinkeinoelämän tilannetta yritysten näkökulmasta nyt erityisesti

nepposelle voin todeta että sdp kohdentaisi nimenomaan kuntien sosiaali ja terveyspalveluihin opetustoimeen työttömyysturvan vähimmäispäivärahojen korottamiseen työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumiseen ja muun muassa pienituloisimpien lapsiperheiden aseman parantamiseen ja muun muassa kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrän nostamisella pienituloisten aseman tukemiseen

tämä ei voi olla oikea asiantila koska poliisikentällä on vakavaa tyytymättömyyttä ja meidän on käytävä myös poliittista keskustelua tästä

tässä tilanteessa jossa valtiontalous on hyvässä kunnossa kiitos edellisten hallitusten ja jossa suomi on yksi viidestä euroalueen vahvasta taloudesta olisi pitänyt pankkien pääomittaminen ongelmapankkien hoito sekä takausta koskeva esitys kaikki myös taloudellisten toimien kanssa käsitellä yhtä aikaa

kun tässä yhteydessä kelpaa tietysti ammattiyhdistysliikkeen ja sosialidemokraattinen ay liikkeen selkä piiloutumiseen on käytävä läpi myöskin sosiaaliturvan laajemmat järjestelyt joissa ovat olleet työmarkkinajärjestöt mukana

liikenteenvalvontaahan on tarkasteltava tietysti kokonaisuutena mutta näillä ratkaisuilla mitä nyt esitetään varmistetaan hajanainen päällekkäinen työ

herra puhemies

valitettavasti valtiovarainvaliokunnan ja verojaoston kokoomusjohto ei ollut valmis tästä sosialidemokraattien näkemyksestä etenemään jonka takia emme tätä asiaa täällä salissa äänestytä

nämä ovat erittäin tärkeitä asioita koska meillä valitettavasti on nyt ilmapiirissä vähän semmoista paluuta menneisyyteen vanhustenhuollon ja huutokauppaamisen mustaan historiaan

erityisesti kun mietitään liikenteen kasvuun liittyviä vaaratekijöitä on muutama asia jotka on nyt ihan kyllä pöytäkirjaan kirjattava

kalastusoikeudet ovat olleet pitkään nimenomaan maa ja vesialueita omistavien ja omistamatto mien välisen jännitteen kohteena

tähän erityisesti antaisi perusteen huomenna kokoontuva eurooppa neuvosto joka nimenomaan pyytää euroopan parlamenttia neuvostoa komissiota ja jäsenmaita ryhtymään määrätietoisiin toimiin tässä vakavassa tilanteessa

meille on tärkeintä että paine tämän asian hoitoon lähtee kasvamaan eteenpäin

oli erittäin tärkeää että sakn puheenjohtaja lauri ihalaisen ja ammattiyhdistysliikkeen johdon arvovalta ja henkilökohtainen kyky toimia tässä vaikeassa tilanteessa aikaansai sen että porvarihallitus joutui selkeästi tinkimään eräistä ratkaisuista

joka tapauksessa tämä on vakavan tutkiskelun paikka korkeimman oikeus päätös oikeus oikeuden toteutuminen oikeudenmukaisuus

nimenomaan kriisin laajuuden vuoksi kehotetaan lisäämään ponnisteluja ja nimenomaan koordinoimaan yhteisiä lähestymistapoja joissa keskeisinä suuntaviivoina on kysyntää tukevien toimien kautta vaikuttaa välittömästi ja niiden on oltava määräaikaisia ja pahiten kärsiville aloille teollisuuden aloille rakennusalalle kohdennettuja

kansan oikeudentuntoa ja oikeustajua ei vastaa nykyinen vakavien törkeiden talousrikosten käsittely tässä maassa

eräs sellainen oli nimenomaan uhka ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamisesta joka oli olemassa

poliisiosaston henkilöstön määrää on jopa ehdotettu lisättäväksi ja ministeri räsäsen helmikuun puolessavälissä tekemällä päätöksellä myös poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstöhän tulee poliisihallitukseen

jotta siihen voidaan puuttua tarvitaan sen vakavuuden tunnustamista myös rangaistuspuolella mutta ennaltaestävyyttä rikostorjunnan ja julkisuuden kautta

poha kasvaa siis paateron palatsi edelleen

edelleen myöskin nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen että erilaisin toimin on suunnattava myöskin tukea tietyn tyyppisille yrityksille tai suoraa tukea erityisesti heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille

erittäin tärkeätä on ollut myöskin se että pätkätyöntekijöiden asemaan tuli korjaus ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirin pääsyä helpottamalla

hallintotieteen lisensiaatti mansikka ahon lisensiaattityön arvio poran toteuttamisesta ja onnistumisesta on jäänyt kyllä tässä keskustelussa vähemmälle

tämä liittyy myöskin komission aikaisempaan tiedonantoon talouden elpymisestä finanssikriisistä jossa haluttiin myöskin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen työttömyyden kasvavaan uhkaan ja kiroon löytää täsmätoimia

totta kai toivon että hallintovaliokunta koska sillä on nyt vastuu eduskunnan kannalta ja kansallisesti siinä että tämä asia vastuullisesti täällä arvioidaan joutuu käymään läpi miten tämä pora kolmonen oikeasti soveltuu ja miten se epäonnistui tuottavuusohjelman ja taloudellisen tasapainon saavuttamisessa ja mitkä ovat nyt suurimmat vaarat esimerkiksi vallan keskittämisen jatkumona hierarkian ja byrokratian lisääntymisenä

nyt tuottavuusohjelmalla on vähennetty liian rajusti ja rajavartioston piirissä on aiheellista tyytymättömyyttä voimavaroihin

puhemies

edelleen tietysti tältä osin rakenteellisissa uudistuksissa korostetaan investointien ja infrastruktuurin rahoituksen lisäämistä yritysten kilpailukyvyn parantamista pk yrityksille myönnettävän tuen lisäämistä työllisyyden edistämistä ja tutkimuksen ja kehityksen innovoinnin sekä koulutuksen edistämistä

herra puhemies

osana sitä pakettiahan järjestöt sopivat työantajien ja palkansaajien maksamien työeläkemaksujen nostamisesta ja siitä että eläkemaksun nousu korvataan palkansaajille tuloverotuksen pienentämisellä

kyllä valtiovarainvaliokunta kuuli perusteellisesti tässä asiassa ja valtiovarainvaliokunnan kuuluukin arvioida valtiontalouden näkökulma

nämä ovat hyvin pitkälti itse asiassa samoja asioita joita sosialidemokraatit jo tämän vuoden talousarvion ja kevään kehyksen yhteydessä esittivät

sitten täytyy kyllä sanoa että vaikka kuinka valtiovarainministeri hakee poliittista selustaa ja itsesuojeluvaiston mukaisesti pyrkii menemään suuren valiokunnan selän taakse niin ei niitä ratkaisuja tehdä sillä tavalla että ikään kuin oma toiminta laillistetaan taikka poliittisesti hyväksytetään sähköposteissa

tässä on nyt todettava että tämä on tältä osin tietysti työmarkkinajärjestöjen näkemys mutta ei se ole mikään poliittinen sitoumus eikä kenelläkään ole ollut tietenkään valtakirjaa esimerkiksi sosialidemokraattisen puolueen ja eduskuntaryhmän puolesta tämän tyyppisiä ratkaisuja tehdä

se vaatii myös viranomaisilta paljon koulutusta mutta se vaatii myöskin eri viranomaisten ptr viranomaisten tiivistä yhteistyötä ja myös rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen hallintaa eli prumin sopimuksen aktiivisempaa edistämistä koko eunkin mitassa

nyt tältä osin pitäisi vihdoin tajuta että ei riitä vanhan kaavan mukaisella hallituksen budjetilla eteneminen

toisaalta poliisin valtakunnallisten yksiköiden supistamisen tai lopettamisen seurauksena myöskin maakuntien operatiivisen henkilöstön määrän merkittävä supistuminen on hyvin todennäköistä

teidän hallituksenne esityksen perusteluista

useimmat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat arvioivat kuitenkin että lainoituksen antamiseen ei tule olemaan tarvetta

perustuslakivaliokunnan käsittelyllä rajoitettiin vapojen määrää

meillä ei ole varaa nyt järjestäytyneen rikollisuuden ja monella tavalla myöskin alueellisten uhkien kasvaessa riskeerata näissä asioissa

suomen puheenjohtajuuskauden keskeisiä tavoitteita oli oikeus ja sisäasioissa ihmiskaupan torjunta ja siihen liittyviä neuvotteluja ja erilaisia myös omien viranomaisten ja eu yhteistyön tasoja otettiin esille

se miten tästä vaikeasta tilanteesta selvitään on myöskin sosiaalisen eheyden ja suomalaisen sosiaalisen turvallisuuden kysymys

mutta valtiovarainvaliokunta tässä tapauksessa on tietysti keskeinen joka tämän kreikan lainajärjestelyn ja sitten myöskin nämä takausasiat joutuu valmistelemaan

liikenneturvallisuuteen liittyy tietysti myöskin monien toimijoiden liikenneturvan liikennevakuutuskeskuksen ja lukuisten asiantuntijoiden huoli liikkuvan poliisin lakkauttamisesta

talousvaliokunnan lausunnon pohjalta valtiovarainvaliokunnassa nimenomaan painottui yritysten rahoituskysymys johon sosialidemokraatit erityisesti halusivat kiinnittää huomiota ja myöskin muiden toimien kuten väliaikaisten valtiontakausten löytäminen kotimaisen kysynnän vahvistaminen tämän kokonaistarkastelun tarve

tässä asiassa pitää vaan kiinnittää huomiota siihen että sisäisen turvallisuuden näkökulmasta ja näiden asioiden torjunnan näkökulmasta on oltava myös ministeriössä ja ministeriöissä rajat ylittävää yhteistyötä sisäasiain maahanmuutto turvapaikka ja ulkoministeriön asioiden hoidossa

joka tapauksessa tavoitteena on ollut koko ajan kehittää vesien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvia luontoliikuntamuotoja terveellisinä elämyksellisinä joskus saalista kotikäyttöön antavina

herra puhemies

on selvää että tässä pitää tutkiskella vähän monelta kannalta nyt asioita

onko lakien tulkinta oikeuskäytäntö lainsäätäjän tahdon mukainen

hallitus hoitaa löysät omillensa ja tekee tätä omaa edunvalvontapolitiikkaansa ja pian ollaan perusturvan ja meidän hyvinvointivaltiomme perustan murentamisessa konkreettisilla esityksillä tässä salissa

tältä osin pelkään että turvapaikka ja maahanmuuttopuolella oleva heikkous ja esimerkiksi ulkomaisten laittomien työntekijöiden työehtojen valvonnan heikkeneminen saattavat synnyttää nimenomaan ihmissalakuljetusta ja pahimmillaan ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä joita ei sitten pelkästään rajavartioston toimenpiteillä pystytä hallitsemaan

sitten selkeästi kävi ilmi että finanssivalvonnan laatu ja voimavarat eivät ole kunnossa

tässä suhteessa suomessa olisi hyvä tältä osin enemmän tukea nimenomaan maaseutupoliittisesti ja muutoinkin tähän liittyviä mahdollisuuksia

tältä osin on ehkä kuten tässä edustaja tolvanen totesi jätetty liikaa liikkumavaraa ja tulkintavaraa ja kyllä on selvää että ehdottomasti pitää myös lainsäätäjän ja kansan oikeustajunvastaisuus tunnistaa silloin kun tällaisia ensikertalaisuustulkintoja tehdään raiskausten lapsiin kohdistuvien vakavien seksuaalirikosten väkivaltarikosten osalta

kun vakuutusvalvonta myöskin siirtyy finanssivalvontaan niin ei sieltä välttämättä mitään lisävoimavaroja tule vaan valvonnan ja tarkastustoiminnan lisäyksen tarvetta

muutoinkin olen sitä mieltä että on parempi että krpllä ja helsingin erikoisyksiköillä on se keskeinen tärkeä rooli ilman että mennään liian pitkälle edes poliittisella tai muulla ohjauksella puuttumaan poliisin operatiivisen etulinjan toimijoiden toimintaan

nämä armahdus ynnä muut viritykset joita erityisesti verojaoston puheenjohtaja sampsa kataja täällä viime perjantaina korosti korostavat sitä että törkeitäkin rikoksia voidaan hallinnollisiin prosesseihin veronkorotuksina piilottaa julkisuudelta

kyllä tässä pitää rangaistusasteikon ihan sisäisen turvallisuuden kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta selvästi terävöityä

myös tavaraliikenteen harmaan talouden ja laittoman kabotaasin lisääntyminen on vakava asia ja siihen liittyy nyt muutenkin vielä nämä raskaan liikenteen erityistarpeet lpn osalta

arvoisa puhemies

täytyy kyllä myöntää kuten ensimmäisessä käsittelyssä tein että tässä on kyllä anteeksiantamattomia lähestymisvirheitä

kyllä tässä pitää rehellisesti ja rohkeasti tuoda esille selvä asenne ja rakennevamma mikä nykyisellä porvarihallituksella on erityisesti suhteessa nykyiseen presidenttiin

yhtä lailla myöskin vakavien talousrikosten osalta ja yleensäkin tätä asteikkokysymystä pitää tarkastella koska tänä päivänäkin vakaviakin talousrikoksia varkauksia meiltä kaikilta tekevät tahot pahimmillaan saavat ehdollisia rangaistuksia jotka eivät ole mitään rangaistuksia

sdpn vastustus johti siihen että ei menty maksuttoman kalastusoikeuden rajoittamiseen mutta valitettavasti tässä syntyy juuri käyttäjä maksaa periaatteen vastainen tilanne josta olen kyllä hämmentynyt etteivät suomen kansalaiset ole enempää heränneet keskustelemaan

ensinnäkin näin olennaisen lainsäädännön olisi pitänyt olla perustuslakivaliokunnan lisäksi ainakin hallintovaliokunnan lausunnolla

arvoisa puhemies

itse asiassa valitettavasti verojaoston puheenjohtaja katajan puheenvuorot täällä perjantaina eivät olleet minun mielestäni sillä vakavuudella näihin tekoihin suhtautumista kuin pitäisi

se on erittäin siis vielä noin viiskytä neljä asiantuntijaa se on erittäin vähän kun ottaa huomioon että nyt sitten yritetään rikkidirektiivivirheitä korjata järjettömillä paino ja muilla mittamuutoksilla liikkuvan poliisin kantaa ei edes huolittu koko valmisteluun

paasiokin juuri teki peräänkuulutettu johtopäätöksiä taloudellisen tilanteen vakavan huononemisen johdosta

tältä osin nimenomaan turvallisuus ja maahanmuuttoasioiden erikoisvaliokunta hallintovaliokunta on täysin pidetty tästä erillään

yksi puolue kokoomus yritti tehdä yhden puolueen ministeriön sisäministeriöstä presidentti esti varmistamalla pätevimmän eli nykyisen sisäministeriön kansliapäällikön jatkuvuuden

hän puhui karkkipusseista karkkipussien palauttamisista eli kyllä kyllä minun mielestä minä henkilökohtaisesti en voi luottaa tämäntyyppiseen sanotaan poliittiseen voimaan joka pitäisi olla näissä asioissa mitä puheenjohtajan puheenvuorot täällä perjantaina edustivat

eli tältä osin yleensäkin tämä puoli

tältä osin tämä aloite toivon mukaan lisää nyt painetta ja meidän hallituspuolueiden kansanedustajien myös allekirjoittaneiden tehtävä on vaikuttaa hallituksessa oleviin puolueisiin ja hallitukseen että tätä valmistelua nyt pikaisesti ryhdytään tekemään

tältä osin talousvaliokunnankin esille ottama suomalaisen pankin määritelmä ei edennyt toivomallamme tavalla valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä

se ei ole oikein koska laki pitää sisällään nyt juuri sen esimerkiksi kansalaisuustestin käyttöönottoon liittyvän kysymyksen arvioimatta jättämisen tämän olennaisen lain yhteydessä samoin kuin kotouttamisen edellytysten paremman arvioimisen jota oikeus ja sisäasioissa tietysti tehdään ja hallintovaliokunta erikoisvaliokuntana ja ei pelkästään ruotsiksi tapahtuvaa kotouttamista

jos tämä järjestelmä läänikohtaisen viehekortin osalta merkitsee tiettyä taloudellista etua niin en minä ymmärrä että omalla katiskallaan heiluva kaveri tarvitsee tällaiset valtakunnalliset luvat

pidän arvokkaina vastuullisista nuoristamme huolimatta ministerin painotuksia mopojen ajon ja käytön turvallisuuteen

toinen asia on se että presidenttiä ei pidä nähdä rasitteena vaan lisäarvona myös kansallisesti paitsi eun myös kolmansiin maihin liittyvän edunvalvonnan osalta

suomi on toki yksi viidestä taloudeltaan hyvässä kunnossa olevasta euromaasta mutta tämän tilanteen pohjalta pitäisi pystyä tekemään myöskin niitä toimenpiteitä joilla suomalainen hyvinvointivaltio suomalainen talous ja arjen turvallisuus kestävät nämä vaikeat ajat ja vaikeat vuodet jotka myöskin suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisia perheitä ja suomalaisia ihmisiä uhkaavat

oikeusministeriö ei saa tältä osin jatkaa tämmöistä iisakinkirkon rakennustyötä vaan tässä pitää oikeasti saada sellaisia tuloksia kuin tarvitaan

sen sijaan samoin kuin edustaja zyskowicz olen hyvin surullinen siitä että kun on todella isoja kansalaisten talouteen arkeen koko suomeen vaikuttavia asioita niin mediajulkisuus on kyllä olematonta

tämä on ollut eräille valmistelijoille kalatalouden keskusliitolle vesialueille mtklle keskustalle kokoomukselle rkplle rahastuslaki ei kalastuslaki

on surullista nähdä miten tätä lisäarvoa mitä esimerkiksi presidentti halonen on tuonut presidenttitiessä ja yhtenäisen venäjän johtoon tämä hallitus ei ole hyödyntänyt vaan on totaalisesti kieltänyt ne mahdollisuudet mitä sitä kautta kansallisten etujen valvonta olisi ollut

itse asiassa jos edustuksellinen demokratia ei toimi entistä enemmän korostuu tarpeettomasti tällaisissa lainsäätäjän ja kansanvallan tehtävissä juuri kansalaisaloitteiden merkitys

liikennevahingot ovat tässä maassa jos ajatellaan vammautumista ja muita yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia ihmishenkiä ei voida laskea todella raskaat

on tärkeätä että rajat ylittävän pankkitoiminnan turvamekanismit selvitetään yhdessä ruotsin ja tanskan kanssa mutta on myöskin eduskunnan itse tiedettävä minkälaisiin sitoumuksiin se ryhtyy

silloin kun on leivästä kysymys ja ammattiautoilijan työstä täytyisi löytää kyllä tulkinta ja porrastus näiden rikkeiden laskennalle

sitten tämä useiden taustahenkilöllisyyksien kuittaaminen uuden henkilöllisyyden määräaikaisella rekisterissä ololla pitää sisällään muuttuvassa uhkaavammassa toimintaympäristössä jossa myös terrorismin uhka kasvaa vaaran myöskin turvallisuuteen liittyen

meidän pitäisi mieluummin miettiä liikkuvan poliisin lakkauttamisen sijaan nykyisen järjestelmän kehittämistä pitkäjänteisen liikennevalvonnan parantamista ja siihen liittyviä kysymyksiä

jos me emme saa edes merkittävien talous ja veroasioiden käsittelyyn liittyvistä epäkohdista viestiä suomen kansalle kansanvallan ylimmän edustuksellisen demokratian päätöksenteosta niin on hyvin surullinen tunne siitä miten tämä yleinen tietoisuus ja maan selviytyminen on mahdollista jos eivät asiat tule tutuiksi eivätkä selviä

suomen vapaa ajankalastajien keskusjärjestö aika lailla suljettiin valmistelun ulkopuolelle ja tätä hoidettiin neuvos kirjavaisen ja virkamiesten työnä pitkälti maa ja metsätalousministeriössä

tämä on nimenomaan totta

mutta haluaisin myöskin kiinnittää huomion siihen että meillä on liikaa hyväksytty myöskin selviä lainvastaisia tapoja joita ei pidetä oikein rikkeinä

edelleen presidentin ja hallituksen kyky kansallisen eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseksi toimia yhdessä on ollut ja tulee olemaan jatkossakin suomen selviytymisen yksi keskeinen peruste

ensin haluan tästä talouspuolesta kuntien taloudesta todeta sen että tämä lakiesitys tämän verkoston osalta ei suinkaan aiheuta kustannuspaineita kuntiin ennemminkin päinvastoin

liikkuvan poliisin kaltaista valtakunnallista yksikköä on pidetty tehokkaimpana tapana turvata tarvittava osaaminen ja toimintakyky raskaan liikenteen valvonnassa ja muissa yhteiskuntaa kohtaavissa yllättävissä tilanteissa

sellainen on kännykän käyttö ajaessa ja sen on todettu olevan erittäin vakavaa liikenneturvallisuus ja onnettomuustutkinnoissa

eli tältä osin oli isoja asioita jotka olisi pitänyt ehdottomasti hallintovaliokunnan käsitellä ja kuten ensimmäisessä käsittelyssä totesin niin tämä on hallituspuolueilta kyllä myös edesvastuutonta menettelyä etteivät puhemiesneuvostossa katso millä tavalla tällainen lainsäädäntö käsitellään

nykyiselläkin lailla olisi ollut mahdollista uhanalaisten kalojen ynnä muiden suojelu mutta verkkokalastuksen sääntelyn kirjoittaminen lakiin joka on merkittävä askel oikeaan suuntaan olisi vaatinut kyllä vapaa ajankalastajien mukaan enintään neljän verkon rajan

tämä eduskunta on harvinaisen vähän kansalaisten sosiaalisin epäkohtiin ja kansalaisten perusoikeuksissa kokemiin epäkohtiin esimerkiksi budjetin ja edustuksellisen demokratian kautta puuttunut

arvoisa puhemies

nyt esitämme laajaa lähestymistapaa

tällaisia ilmiöitä oli kenties

uuden eduskunnan aloittaessa on mieluisaa tulla ei ole tarkoitus uuden sisäministerin sisäänajoa vauhdittaa eikä myöskään uuden edustajan ehkä antamaan pikkuinen katsaus prumin sopimuksen historiaan

mutta kyllä tämä yhteistyö ja lähimmän partion periaate on nähdäkseni aika hyvin toiminut viime vuosina ja monissa näissä järkyttävissä viimeaikaisissa tapahtumissa lpn partiot ovat olleet jopa ensimmäisinä paikalla

haluaisin ministeriltä kysyä kun tässä on lueteltu lakiehdotuksessa hyvinkin kattavasti mitä tahoja tähän verkostoon kuuluu ja se on tietysti sinänsä ihan ok

sitten aivan käsittämätöntä on se että viime hetkellä ennen rahakuntaa rkp sai läpi että kelaonginnan maksuton yleiskalastusoikeus poistettiin

paljon paremmat vaikutukset olisi saatu sosiaalietuuksiin tehtävillä korotuksilla ja nimenomaan täsmätoimilla rakentamisen ja sitten myöskin perustoimeentuloturvan ja lapsiperheiden tukien parantamisen muodossa

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy vahvempiin taloutta elvyttäviin toimiin ja vahvistaa yritysten suoraa rahoitusta edelleen aiemmin tehtyjen päätösten vahvistamiseksi

mutta tässä itse nuoret tästä puuttuvat heitä ei myöskään esityksen perusteluissa mainita osallisuutta tai esimerkiksi nuorisovaltuustojen tai nuorisojärjestöjen kuulemista

ensinnäkin tämä on esimerkki nyt siitä mitä eu merkitsee sisäisen turvallisuuden osalta

hyvin pitkälti heittokalastukseen soveltuvan kelan ja vavan käyttö onginnassa lisäisi nimenomaan alihyödynnettyjen särkikalakantojen kalastusta paikoissa joissa ei pystytä on hankalasti käsiteltäviä ja nimenomaan vesikasvillisuuden ja mataluuden takia kohtia

joka tapauksessa kuljetuselinkeinon elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden ja infran kannalta meillä ei ole varaa tehdä nyt tätä virhettä että liikkuva poliisi lakkautetaan